suomi menee eteenpäin tulevaisuuteen katsomalla ja suomi tarvitsee eteenpäin mennäkseen tulevaisuusvaliokunnan tekemiä tulevaisuusvisiointeja ja tämä visiointi on tältä osin mielestäni tarpeellinen ja perusteltu

harmittaa alan työntekijöiden ja työnantajien yrittäjien puolesta tämä täyskäännös jota nytkin olemme tässä todistamassa

ei aikaakaan kun tamperelaisessa tanssikoulussa paljastui laaja alaikäisiin tyttöihin kohdistuva seksuaalirikossarja josta edustaja heinonen täällä äsken mainitsi

vielä on sanottava että on hyvä että suomen eduskunnassa keskustellaan pohjoismaiden neuvostosta ja siitä mitä siellä tehdään ja minkäkaltaisia sisältöjä siellä käsitellään sillä yleisissä puheissa ilmenee että ihmiset eivät tiedä mitä siellä tehdään tai mitä merkitystä pohjoismaiden neuvostolla on heidän elämälleen ja siksipä täälläkään kukaan ei meinaa malttaa lopettaa keskustelua ilmeisesti

valitettavien esimerkkien sarjaa edustavat myös vapaaehtoistyön parissa esiintyvät tapaukset muun muassa tukiperhetoiminnassa tai surullisena esimerkkinä seurakuntien tai muiden uskonnollisten yhteisöjen keskuudessa

ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen iän alkuperän kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

pohjoismainen yhteistyö on tärkeää monilta osin minkä voi huomata muun muassa rajaesteiden kohdalla joista tänään on käyty hyvää ja antoisaa keskustelua

pahuutta maailmassa tuntuu valitettavasti riittävän

tämän vuoksi lakia on vahvistettava ja lastemme turvallisuutta ja mahdollisuutta koskemattomuuteen ja terveeseen kasvamiseen tuettava

siksi sosialidemokraattien rinnakkaisaloite on kannatettava sekä sosialidemokraatit ovat esittäneet työelämä ja tasa arvovaliokunnassa vastalauseessa maksun ja sakon enimmäismäärän korottamista yhtenäiseksi suhteessa tilaajavastuulakiin

ykn ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan

asioista on hyvä hakea pohjoismaista ymmärrystä ja hakea yhtenevät tavoitteet ja linjat niin samoja poliittisia suuntauksia eri pohjoismaissa edustavien kesken kuin kokonaisuudessaan pohjolan keskuudessa

tässä hallituksen esityksessä rautatielain ja ratalain muuttamisesta on vahvasti yksityistämisen ja vapaan kilpailun lisäämisestä kysymys mitä en sinällään vastusta

pohjoismainen yhteistyö parhaimmillaan kehittää pohjolaa dynaamiseksi ja tulevaisuuteen suuntautuneeksialue

keskusteluun pääse

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä tasa arvon vaalin

ihmisoikeusjärjestöt ovat ilmaisseet kantanaan esimerkiksi ongelmaksi että isyyslain mukaiseen isyysolettamaan ei vielä tule muutosta tai vastaavaa konseptia samaa sukupuolta oleville pareille

keskustelu on päättynyt

nykyisen tavarankuljetusdirektiivin soveltamiseen liittyvät joustomahdollisuudet tulisi ensin hyödyntää eikä lähetettyjen työntekijöiden toimeenpanodirektiiviä tule hyväksyä hallituksen esittämässä muodossa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen etenemisessä

jätimme esityksen keväällä pöydälle liikennevaliokunnassa osaksi siitä syystä että jos tämä hyväksyttäisiin niin suomi kulkisi direktiivin hyväksyjien kärkijoukossa

samaa sukupuolta olevat parit asetetaan siis eriarvoiseen asemaan vanhemmuutta koskevan lainsäädännön osalta

tähän tarvitaan selkeästi tulevassa myös muutosta

jo siksi esitetyt vastalauseet ja lausumaehdotukset joita edustaja mäkisalo ropponen täällä esitti ovat kannatettavia

täällä päivän keskustelussa tuli esille edustaja oinosen osalta evankelisluterilainen kirkko ja sen jäsenyys

edustaja oinonen kertoi tuossa puheenvuorossaan että moni kirkon jäsen on eronnut sen jälkeen kun piispat ovat puoltaneet tätä tasa arvoista avioliittolakia tai kannattaneet sitä omana näkemyksenään

osa kirkon jäsenistä erosi sen vuoksi että tuli hyvin voimakkaita kielteisiä kantoja tasa arvoista avioliittolakia vastaan

joka joutuisi erittyy kajottaisi jotka aiheutuisivat erityisesti palvelujen kirjanpidollisista eriyttämisen vaateista

jokaisella kirkon jäsenellä jokaisella seurakunnan jäsenellä on oikeus itse tehdä päätökset siitä omien vakaumustensa pohjalta mihin haluaa kuulua ja mihin ei halua kuulua eikä ole meidän tehtävämme tässä salissa sitä sen enempää käsitellä

tämä tulisi näkymään palveluissa tai palveluiden kustannusten nousuna sillä hallinnosta ja lisätehtävistä vastaamaan tarvitaan aina lisäresursseja

pitää muistaa se että evankelisluterilaisessa kirkossa jäsenistössä on paljon myöskin niitä ihmisiä jotka kannattavat tasa arvoista avioliittolakia

meiltä puuttuu vertaileva tieto kuinka muissa valtioissa tullaan käytännössä ratkaisemaan esimerkiksi se että matkustaja asemien järjestelyratapihojen sekä huolto ynnä muiden tilojen käyttö tullaan tarjoamaan myös kilpailevien yritysten käyttöön

esitys ei myöskään pidä sisällään rataverkon käytön hinnoittelun arviointia mikä on erittäin ongelmallista sillä toiminnan harjoittajan on lähes mahdotonta arvioida etukäteen ratamaksun tulevaa määrää

ehkä näin tapahtui opposition ja erityisesti edustaja oinosen osalta mutta kyllä tuon vuoden aikana aika monia lakeja eteenpäin vietiin vaikka tuntui että keskustelua haluttiin ehkä harhaania tai aah päätöksentekoa haluttiin ehkä harhaan johtaa luoden sitä mielikuvaa että tämä olisi ainut asia joka eduskunnalle olisi viime kaudella ollut tärkeä tai käsittelyssä

valiokuntakäsittelyssä tulee huomioida muun muassa nämä edellä mainitut tekijät ja arvioida aidosti kansallinen etumme siitä missä aikataulussa direktiiviin tulisi vastata

mielestäni komitean työ loisi laajan poliittisen pohjan selvästi edessämme näkyville ja kiivaasti silmiimme tuleville kysymyksille jotka on nyt jätetty lepotilaan

flegmaattisuuteen ei ole nyt varaa

onko tällä alueella tulossa tähän tilanteeseen poliittisestikin sopivia uusia avauksia

arvoisa herra puhemies

sairausvakuutuslain mukaan erityisäitiysrahaa maksetaan ajalta jonka vakuutettu on työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvän vaaratekijän vuoksi estynyt tekemästä työtään

tällä hetkellä laki oikeuttaa erityisäitiysrahan myöntämisen tapauksissa joissa työhön liittyy kemiallinen aine säteily tarttuva tauti taikka muu vastaava seikka joka vaarantaa odottavan tai sikiön terveyden edellä mainituissa tilanteissa

päivittäin suomessa työskentelee erityisesti naisvaltaisilla aloilla kuten vaikeasti kehitysvammaisten hoitoyksiköissä tai mielenterveysyksiköissä ihmisiä joilla on työssään satunnaisen tai jopa jatkuvan fyysisen väkivallan uhka joka usein johtaa työntekijän joutumiseen väkivallan kohteeksi hänestä itsestään riippumattomista syistä

tämän vuoksi väkivallan uhan alla työskentelevillä naisilla tulisi olla mahdollisuus sikiön ja oman terveytensä suojeluun ja oikeus erityisäitiysrahaan silloin kun työnantajalla ei ole osoittaa muuta vastaavaa työtehtävää jossa väkivallan uhka olisi suljettu pois

arvoisa puhemies

ajattelin että on ehkä hyvä kommentoida tuota edustaja hakkaraisen esille ottamaa hygieniapassia siltä osin että puolustan kyllä hygieniapassin olemassaoloa

yhtä lailla kuin meillä on tulityökortteja ja muita varmistetaan että ruoan jakelijalla tai käsittelijällä on tietty ammattitaito ja tieto tämän ruoan säilytyksestä tai tavasta jolla sitä käsitellään

ja tässähän syynä on suojella ihmisten terveyttä ja haluaisin viestiä tästä salista sen että terveystarkastajia tarvitaan edelleenkin ja heidän työtään kunnioitetaan

tämä tulisi ottaa huomioon jo raskausaikana

arvoisa puhemies

saadakseni asialle konkretiaa kerron seuraavassa tositarinan raskaana olevasta äidistä joka työskentelee autismikuntoutuksen yksikössä

ei tarvitse miettiä samaan aikaan että ajetaanko autolla tai vähennetäänkö lentämistä päästöjen vuoksi vaan voi vain lakata heittämästä ruokaa roskiin ja nauttia siitä

arvoisa herra puhemies

viikolla raskaana

asukkaat sijoittuvat yksikköön kehitysvammaisuuteen tai autismiin liittyvän haastavan käyttäytymisen perusteella

ohjaajan työssäni erilaisia arjen tilanteita pyritään ennakoimaan mahdollisimman hyvin arki pyritään pitämään rutiinien mukaisena ja kommunikointia asukkaiden kanssa tuetaan käytettävissä olevin keinoin

kaikesta tästä huolimatta työhön liittyy usein yllättäviä fyysisiä tilanteita

liikenneturvallisuus on ensisijaista

kiinnipitoja on yksikössä useita viikoittain

kiinnipitojen lisäksi joillain asukkailla on henkilökuntaan kohdistuvaa aggressiivista käyttäytymistä kuten ennalta arvaamattomia lyöntejä potkuja ja kaatamisyrityksiä

toivon aloitteen etenevän lainvalmistelutasolle

fyysisiä tilanteita esiintyy koko kuntoutusyksikössä minkä vuoksi työnantaja ei pysty tarjoamaan työntekijälle sellaisia työtehtäviä joissa ei olisi tätä riskiä

asukkaiden käytös on kuitenkin usein hyvin arvaamatonta jolloin myös äkkinäisiä tilanteita esiintyy

hankalissa tilanteissa emme työskentele yksin mutta usein toinen ohjaaja ei ehdi auttamaan ennen kuin asukas on jo käynyt käsiksi

työni koostuu pitkälti asukkaiden ohjaamisesta erilaisissa arkisissa tilanteissa

kaikki asukkaista eivät myöskään kommunikoi puheen avulla ja sen vuoksi sanallisen ohjauksen ohella tarvitaan usein myös fyysistä ohjausta

raskausaikanani väkivallan kokeminen ei ole myöskään jäänyt vain uhkaksi sillä olen todella kokenut fyysistä väkivaltaa kahdesti raskauteni aikana

arvoisa puhemies

onhan tämä lakiesitys oikean suuntainen mutta ei siitä aukotonta tullut

ennen kuin tuo uusi esitys saadaan on vapaaehtoisesti lapsityötä järjestävillä kuitenkin aseita ei toivottujen henkilöiden raakkaamiseksi näistä tehtävistä

lattialla hän potki minua kahdella jalalla

arvoisa herra puhemies

toivon että järjestävät ottavat kautta linjan tavakseen pyytää jokaista lasten kanssa vapaaehtoisesti toimivaa esittämään rikkeettömyydestään todisteen

toisessa kokemassani väkivaltatilanteessa asukkaalle oli tulossa kiinnipitotilanne

jos tämä toimija kieltäytyy tulee sitä pitää selvänä signaalina sillä eihän kukaan jolla ei ole rikettä salattavana jättäisi tätä asiaa hoitamatta

on huomattava että tämä hallituksen esitys on osa kehysriihessä sovittua rakennepakettia siis osa säästötalkoita joista on aina vaikea pitää

toiminnan järjestäjähän ei voi ottaa tietoista riskiä siitä että henkilökunnassa tai toimijoissa on soveltamattomuudesta tai soveltamat muut ala soveltumattomuutta alalle

arvoisa puhemies

työterveyslääkärini oli kuitenkin sitä mieltä että tämänkaltaisten tilanteiden pitäisi ehdottomasti kuulua erityisäitiysrahan piiriin

kieltämättä kahdeksan samansisältöistä eri edustajien tekemää aloitetta on ainakin allekirjoittaneelle uutta ja mielenkiintoista ja onkin vaikea päättää puhuako yksikössä vai monikossa

liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä en lähde toistamaan valiokunnan mietintöä jonka puheenjohtajamme satonen ansiokkaasti esitteli

kiinnitin runsaan ja laadukkaan ohjelmatarjonnan ohessa huomioni yhteen merkittävään epäkohtaan joka ansaitsee huomionsa myös tässä keskustelussa ja edellyttää mielestäni korjaavia toimenpiteitä

muutoksella pyritään vaikuttamaan ketjuttamalla opiskeluun siis niihin jotka vaihtavat tiedekuntaa toisensa perään ja estävät näin uusien opiskelijoiden opintoihin pääsyä

joko minun tulisi olla palkattomalla vapaalla kotona pitääkseni lapseni turvassa sillä seurauksella ettei minulla ole kunnolla varaa elättää lastani

arvoisa puhemies

julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys ja tasa arvonäkökohdat tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen painottaa lapsille suunnattuja ohjelmistoja sekä muun muassa tuottaa palveluja saamen romanin ja viittomakielellä

näitä aloitteita ei pidä laittaa hyllylle vain alkoholi ideologisista syistä

tiedän hänen ottaneen yhteyttä tuloksetta muun muassa sosiaali ja terveysministeriöön euroopan komission suomen edustustoon etelä suomen aluehallintoviraston työsuojeluhallintoon sekä raskaus ja työneuvontapalveluun

arvoisa herra puhemies

on tässä lakiesityksessä kuitenkin sisällä kehityksenkin siemeniä

esimerkiksi on hyvä että koulumatkatukien kanssa päästään eteenpäin sillä tällä eräähän niissä kunnissa joissa olisi valmiutta ketteryyteen on nykytila koettu hankalaksi

arvoisa puhemies

nyt me kansanedustajat olemme käsittelemässä asiaa jolla voimme poistaa epäkohdan johon odottavat äidit eri puolilla suomea voivat törmätä